arvoisa puhemies

heti aluksi täytyy lausua ministeri risikolle kiitos kovasta kunnosta jaksaa kuunnella meidän puhemaratonia täällä vielä näin joulun alla lämmin kiitos siitä

liikunta ruokailutottumukset tai lähinnä liikunnan puute on se asia mikä usein johtaa diabetekseen aikuisilla

toivonkin että tähän suomalaisessa yhteiskunnassa kiinnitetään tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota

veteraanien tilanteeseen tuli tuntuva korotus kyllä mutta haluaisin nostaa keskustelun siitä että tulevaisuudessa lähivuosien aikana meidän tulee tehdä ratkaisuja mitä niillä rahoilla mitä tällä hetkellä veteraanien kuntoutukseen menee mihin ne rahat kohdistetaan tulevina vuosina

se pitää varmasti paikkansa mutta kun toistaiseksi olemme vielä niin pieni valtio ettemme pysty naapurivaltion asioita päättämään meidän pitää nähdä myös tästä näkökulmasta tämä edustaja lepän esiin nostama asia uusi näkymä mikä tällä hetkellä nyt tuntuu monelta opposition edustajalta puuttuvan

toivoisinkin että veteraanien perinnetyö tai muu tulisi olemaan yhtenä tämmöisen rahan kohteena

täällä on myös valtavasti vastustettu vanhemmuuden tai perhevapaan kustannuksia ja kyseenalaistettu sitä onko se ollut oikeudenmukainen

lomaraha asia on nostettu keskusteluun kuinka se toimii kuinka sillä menee

luottamusta herättää kuitenkin muutama opposition puheenvuoro

edustajat ihalainen ja skinnari ovat käyttäneet tänään mielestäni ansiokkaat puheenvuorot ja sentyylisiä rakentavia ehdotuksia toivoisin opposition esittävän hallitukselle

tässä edustaja kulmala vai pitäisikö tituleerata kirjailija kulmala kävi ansiokkaasti läpi tämän ylikuormamaksun kolminkertaistamisen ja siihen liittyvät mahdolliset kipupisteet ja ongelmat

valiokunnassa myös kuultiin asiasta paljon ja epäterve kilpailu ja tiestön kunto nousivat monessa eri puheenvuorossa asioiksi mitä varten tätä maksua ollaan muun muassa nostamassa

on totta että tieliikenteessä valvonta on vähentynyt ja varmaan osasyy on tosiaan tämä liikkuvan poliisin lakkauttaminen mutta korostaisin myös sitä että aina ei ole kyse tahallisesta ylikuormasta yrittäjän tai kuljettajan taholta vaan täällä on otettu esiin nämä lumen jään ja loskan tuomat ongelmat

viljan paino on myös aika hankala arvioida aina ei ole puntaria käytettävissä kun kuormaa tehdään

samoiten tämä tahattomasta virheestä kortin menettäminen on äärimmäisen kova rangaistus kuljettajalle tai yrittäjälle jos hän menettää kortin ja mahdollisuuden tehdä ammattia

mutta joustoa ja ymmärtämystä tuolta tien päältä löytyy ja siinä täytyy kyllä antaa poliisille kiitosta tänä päivänä että he kyllä sen jouston käyttävät mihin heillä on lain suoma mahdollisuus

paaterolle muistutukseksi että kyllä me nyt ainakin haminan ohitustien saamme hyvin merkittävän tiehankkeen tuonne kaakkoiseen suomeen ja toki ouluseinäjoki ratakin on tärkeä asia

muistuttaisin niin kuin hyvin monet muutkin täällä takuueläkkeen tulemisesta ja se on ollut keskustalle tärkeä hanke monen vuoden takaa ja nyt se vihdoin viimein on toteutumassa ensi maaliskuussa

lisäksi toivoisi vielä että mikäli tällä hallituksella ei siihen ole mahdollisuutta niin ainakin tulevissa hallitusneuvotteluissa otettaisiin käsittelyyn omaishoidon tuki ja sen siirto kelalle

erkki virtanen hän ei tällä kertaa ole salissa kyseli meiltä keskustan edustajilta takuueläkkeestä meneekö se yritysten kelamaksun poiston kompensointiin

siinä muutamilla edustajilla ainakin itse koin oli kertotaulussa ainakin toivomisen varaa kun sitä asiaa tuossa keskustelussa käytiin läpi

no tämä oli erään oppositiopoliitikon mielestä myös väärään suuntaan menevää politiikkaa

talousarviossa on huomioitu liikennepoliittinen selonteko hyvin ja suuret tiehankkeet niin kuin tuossa alussa mainitsin

rahoituksesta täällä on todellakin käyty kovaa keskustelua mutta tärkein asiahan siinä on että hankkeet lähtevät liikkeelle

perusväylänpito jää edelleen rahoituksen osalta vaillinaiseksi ja uskonkin että vielä loppuvuoden aikana tähän tullaan palaamaan

oma ehdotukseni millä näiden hankkeiden rahoitusta voitaisiin järjestää on että kun liikennepolttoaineiden verotus kuitenkin tuntuvasti nousee niin sieltä sitä rahaa tämmöisille hankkeille saataisiin

nyt olisikin hyvä saada tietoa tehdyistä kuntaliitoksista vuosien varrelta kuinka ne ovat toteutuneet onko niissä palvelut saatu turvattua onko kuntien talous korjaantunut ja mihin suuntaan ollaan menossa

kainuun malli on osoittautunut ainakin monessa suhteessa hyväksi malliksi ja myös aluekuntamallin perään on täällä haikailtu joten toivoisin että näistä asioista saisimme selvää faktaa

samoin kun täällä kyseltiin tuon tietojärjestelmän kehittämisen perään niin huomenna kuntapäivillähän allekirjoitetaan sitran vetämä hanke johon ainakin kotikaupunkini kouvola lähtee mukaan ja tietohallintojärjestelmiä yhdessä muiden kuntien kanssa ja varmaan valtakunnallisestikin tehdään

työllisyyspolitiikka on ollut tässä hallituksessa suurennuslasin alla ja se on ollut elvyttävää ja aktiivista ja siitä on pääasiassa vastannut ministeri pekkarinen

on syytä todeta että tämä työllistämistoimenpide taitaa olla sellainen jota paikalla oleva puhemies jo ministeriaikanaan toteutti joten kiitoksia myös hänelle siitä

on pakko mainita että nykyinen työministeri ei ole saanut merkittäviä uusia toimenpiteitä aikaiseksi

arvoisa rouva puhemies

liikenne ja viestintävaliokunta on tosiaan käsitellyt tätä ajokorttiuudistusta hyvin perusteellisesti ja valiokunnan yleisperusteluissa jo todetaan että valiokunta kannattaa hallituksen esityksen tavoitetta sääntelyn keventämisestä selkeyttämisestä ja tarpeettoman sääntelyn purkamisesta

samoin valiokunnan saaman selvityksen mukaan liikenne ja viestintäministeriössä on tulossa tämä iso ajokortti ja ammattipätevyyksiä koskeva uusi lainsäädäntöhanke

valiokunta korostaa myös että käyttötottumusten osalta on hyvin tärkeää seurata mitä ajoneuvoja jatkossa käytetään ja mihin tarkoituksiin ja tältä pohjalta arvioida miten tiellä liikkuvien tarpeet kehittyvät myös ajokorttilainsäädännön ja sääntelyn tasapuolisuuden näkökulmasta

valiokunta pitää nyt käsittelyssä olevaa esitystä eräänlaisena välivaiheena ratkaisuna jolla toteutetaan joitakin välttämättömiä muun muassa ajoneuvoluokkien muutoksista aiheutuvia ratkaisuja ja muutoin pyritään löytämään tässä vaiheessa toteuttamiskelpoinen kompromissiratkaisu niin kuin tuossa puheenjohtajan esityksessä jo kuultiin

valiokunta myös katsoo että oikeuden liikennetraktorin kuljettamiseen ennen lain voimaantuloa saadulla t tai b luokan ajokortilla tulee tässä vaiheessa säilyä ennallaan maa ja metsätalouden kuljetuksissa ennen lain voimaantuloa liikennetraktoreiksi rekisteröidyillä traktoreilla

niin kuin kuulostaa tämä asia on aika haasteellista selvittää mutta uskon että tämä tästä pikkuhiljaa valkenee meille kaikille

valiokunta kiinnittää siis huomiota siihen että ehdotusta jonka mukaan näitä lt luokan traktoreita saisi jatkossa käyttää vain tavarankuljetuksiin ilman ammattipätevyyttä tulee seurata erittäin tiiviisti jotta tämä mahdollinen kilpailutilanne tuolla maansiirto ja kuljetusalalla pystytään arvioimaan uudelleen

valiokunta pitää myös markkinoiden tasapuolisia kilpailuedellytyksiä ja kuljetusyritysten tasapuolista kohtelua tärkeänä ja korostaa tässä liikennevalvonnan roolia ja harmaan talouden torjuntaa

no näitä ajokortin saamisia käsittelykokeita ja näitä pitää pyrkiä sitten tietenkin vahvistamaan ja tärkeää olisi että se suoritettava koe pystyttäisiin ajamaan sillä kyseisellä traktorilla millä sitten mahdollisesti tullaan aikanaan tekemään sitä työtäkin

tässä voimaantulosäännöksen kohdassa vielä valiokunta ehdottaa tätä siirtymäsäännöstä joka on tässä vaiheessa hyvin tarpeellinen lisäys ja huomio elikkä tämä siirtymäsäännösoikeus traktorin kuljettamiseen ennen lain voimaantuloa saadulla t ja b luokan ajokorteilla säilyy tässä vaiheessa ennallaan maa ja metsätalouden kuljetuksissa näillä liikennetraktoreilla mitkä on rekisteröity

arvoisa rouva puhemies

julkisen talouden kestävyysvajeen umpeenkurominen ja valtion velkaantumisen pysäyttäminen on hallituksen yhteinen tavoite

itse asiassa aika monen oppositioedustajankin suusta saatiin tämä sama asia kuulla toimenpiteet vain ehkä olivat hiukan erilaisia meillä

esitettyjen vaihtoehtojen tilalle voisimme myös tutkia mahdollisuutta luopua suurten kaupunkien joukkoliikennetuesta ainakin osittain sillä onnistuakseen markkinaehtoinen joukkoliikenne vaatii laajan väestöpohjan niin kuin täällä helsingissä ja minusta olisi sopivaa että tämäkin mahdollisuus ainakin kokeiltaisiin täällä pääkaupunkiseudulla

valitettavasti myös leikkauksia puolustusbudjettiin on tulossa ja erityisen huolestunut olen maanpuolustusjärjestöille myönnettävään valtionapuun kohdistuvasta leikkauksesta

sotilaallinen kriisinhallinta on suomelle tärkeää suomi on tunnettu maa maailmalla

levottomuudet maailmalla saattavat johtaa siihen että kriisinhallintajoukkoja tarvitaan lisää ja toivon että hallitus pystyy vastaamaan siihen mikäli tämmöinen kysymys suomelle tällä hallituskaudella esitetään

yhtenä kärkihankkeena hallituksella on myös normien purku ja yhden esimerkin haluan ottaa kuljetusalalta jota jonkun verran tunnen

koulutus on aina tärkeää ja kuljettaja ja yrittäjäkoulutus on erittäin tärkeä asia mutta paljon keskustelua herättää yrittäjäkoulutuksien ja kuljettajakoulutuksien päällekkäisyys ajokorttien päivitys viiden vuoden välein ja se että jos olet raskaan liikenteen anteeksi tavaran liikenneyrittäjäkurssin käyneet joukkoliikenneyrittäjäkurssille tavaraliikenneyrittäjäkurssin käynyt ja taksiyrittäjäkurssilla niin mitään kurssia ei huomioida kun toista kurssia käyt ja tässä mielessä toivoisin että myös normien purkua suoritettaisiin

tässä edustaja hakanen kysyi tästä polttoaineverolakiasiasta ja se asia oli myös valiokunnan kokouksissa käsittelyssä mutta saamamme tiedon mukaan valiokuntaneuvokset ilmoittivat näin että tämä polttoaineverolaki kuuluu valtiovarainvaliokunnan alaiseen asiaan ja ei millään lailla liity tähän ajokorttilain muutokseen eikä alkolukolla valvottuun ajo oikeuteen joten sitä ei huomioitu

maataloudessa ajetaan sillä polttoaineella millä tähänkin päivään asti ja sitten jos niillä työkoneilla lähdetään ammattimaiseen liikenteeseen niin pitää se päivävero maksaa taikka mikä nyt sitten kenelläkin on se käytäntö

kysynkin olisiko suomalaisella puhtaalla vedellä kenties mahdollisuuksia tuolla maailmalla ja kun maailmalle lähdetään niin olisiko tätä vesiasiaa vietävä siellä vielä enemmän

työllisyystoimenpiteistä sanoisin näin että omalta kohdaltani tiedän että palkkatukijärjestelmä toimii erittäin hyvin ja toivonkin että työministeri lindström ajaa vahvasti tätä palkkatukea koska se on itse asiassa aidosti sellainen nopeasti vaikuttava tukitoimenpide

oppositio esittää aika koviakin väitteitä mitään muutoksia ei saisi tehdä ja aina palataan siihen kysymykseen että kun vaikuttavuusarvioita ei ole tehty niin tätä asiaa ei voitaisi viedä eteenpäin

no perusteltuja kysymyksiä nekin

vuorotteluvapaan tavoitteet ovat kiistatta hyvät mutta tämäkin käy monessa tutkimuksessa selville että vuorotteluvapaa ei pidennä työuria

itse näen kuitenkin asian niin että työterveysterveyshuolto vastaa työntekijöiden terveydenhuollosta se ei ole vuorotteluvapaan tehtävä

jos on kohtuullisen pieni toimeentulo ei sieltä pysty jäämään vuorotteluvapaalle vaan ne jäävät joilla on hyvä työpaikka

elikkä siinä mielessä on mielenkiintoista että oppositio nyt hyväosaisia tässä puolustaa että merkittävän hyvissä työpaikoissa ihmiset eivät voisi jäädä vuorotteluvapaalle

tämänkin puheenvuoron vaikuttavuusarvio puuttuu

opettajat voivat minun mielestäni jäädä lokakuun alussa vuorotteluvapaalle ja olla sitten toukokuun loppuun vuorotteluvapaalla ja vielä kesän niin kyllä siinä kerkiää vuorotteluvapaalla olla opettajakin ihan kohtuuhyvin aikaa

minun mielestäni olisi järkevämpää olla kaverin töissä ja sitten poika työllistäisi sen kirvesmiehen joka rakentaisi sitten ammattimies sen talon

sitten antaisi aidon työpaikan sille uudelle työntekijälle ja itse pysyisi siellä töissä koska jos jaksaa tehdä pojan talon niin useasti kyllä jaksaa olla töissäkin niin että ei sitä nyt niin väsyneenä varmaan olla töissä

arvoisa puhemies

laakso täällä kertoi lääkelaitos on hyvin pitkälle lupaviranomainen ja tämmöisessä tapauksessa näenkin että tämmöisen viraston siirtäminen on varsin kivuton toimenpide ja pidänkin hyvänä että se siirtyy kuopioon

kiljunen tuossa omassa puheenvuorossaan arvosteli hajasijoitusta ja alueellistamista ja tiedän että ministeri vehviläinen on oman alansa hallintoa sijoittanut lappeenrantaan ja rovaniemelle

ei sinne lappeenrantaankaan nyt kiljuen ole kaikki täältä helsingistä muuttamassa mutta uskon että sekin päätös pitää joten nämä ovat vähän ristiriitaisia nämä alueellistamisesta annetut kannanotot

minä olen aina kertonut työntekijöille että jos teillä tuntuu vähänkin väsymistä tai uupumista tai olette sairaita niin ei missään nimessä saa tulla töihin menkää työterveyshuoltoon siellä lääkäri tutkii teidät ja antaa teille sairauslomaa

vuorotteluvapaa on ihan toista tarkoitusta varten

tänään päivän keskustelussa kuitenkin täällä salissa nousi esiin muun muassa senaatti kiinteistöjen asian yhteydessä rakentaminen ja muun muassa kotkan poliisilaitoksen nykyinen kunto todettiin huonoksi ja se todellakin sitä on

ihmettelen kuitenkin sektorin sisällä tapahtuvia siirtoja kun tiedetään että kouvolassa on loistavat aivan nykyaikaiset poliisitilat ja poliisin pääpaikka siirrettiin kotkaan

nyt tulee ongelmaksi että sinne pitää rakentaa uudet tilat

kotkan poliisi kyllä tarvitsee hyvät poliisiaseman tilat se on totta mutta pääpoliisiasemaksi meillä on kohta maakunnassa kaksi pääpoliisiasemaa kiinteistöjen suhteen

arvoisa puhemies

hyvät edustajat

omalta kohdaltani se päättyi sellaiseen vaiheeseen kun keskustelussa esitin onko erilaisilla operaatioilla erilainen hinta kun on kyseessä yk johtoinen operaatio tai nato johtoinen operaatio ja siihen sain puolustusministeriltä kiitos hänelle hyvän vastauksen

operaatiot ovat erihintaisia se ei niinkään riipu siitä kuka niitä johtaa vaan siitä missä päin maailmaa niitä operaatioita suoritetaan

suomalaisilla varusmiehillä on puolustustahto sen me kaikki tiedämme mutta niin kuin päivän keskustelussa tuli selville puolustuskuntoa ei niinkään ole monellakaan

yleiskuntoon ja varusmiesten terveydentilaan on syytä kiinnittää huomiota ja toivottavasti tällä päivärahojen korotuksella on oma myönteinen merkityksensä siihen

maanpuolustuskoulutusyhdistys on julkisoikeudellinen yhdistys ja yhä enemmän sillä on vaativampia tehtäviä

toivon että näille asioille löytyy myönteistä suhtautumista eduskunnassa ja kaiken kaikkiaan reserviläisjärjestön toiminta vapaaehtoinen maanpuolustus on hyvin huomioitu tässä talousarvioehdotuksessa

sinällänsä reserviläistoiminnalla on tänä päivänä erittäin hyvä imago

täällä salissa keskusteltiin muun muassa aselaista ja toivon että ensi keväänä kun aselaki tulee tänne saliin siitä käydään hyvin asiapitoinen ja varsin laaja keskustelu että siinä ei mennä liian tunteikkaalle tasolle vaan pitäydytään niissä tärkeissä asioissa joissa pystytään maanpuolustusjärjestöjen toimintaa ylläpitämään samoin kuin ampumaurheilua ja metsästysharrastusta

tennilä kertoi täällä että täällä ollaan menossa selkä edellä natoa päin

itse en kuitenkaan tunnustaudu tällaiseksi reserviläiseksi vaan saattaa olla että joskus tulee peräännyttyä mutta ainakin täyskäännöksen teen ja etenen sitten taas haluamaani suuntaan että tällainen selkä edellä liikkuminen ei kuulu mielestäni suomalaisen sotilaan eikä reserviläisen toiminta

edustajia

oussedusti ja

itsekin haluaisin puuttua näihin omaan käyttöön rakennettuihin vesikulkuneuvoihin

täällä sanotaan että erityisesti kaupallista tarkoitusta varten miehitettäviin ja matkustajia kuljettaviin vesikulkuneuvoihin matkustajamäärästä riippumatta ja tämä on mielenkiintoinen näkemys mutta tällaisiahan on tuolla suomen sisävesillä tänä päivänä

tämä on erittäin hyvä lakiesitys sikäli että tämä antaa innovatiiviselle rakentajalle mahdollisuuden tehdä matkailubisnestä ja rakentaa vaikka sellainen jokilaiva tuonne sisävesille

yksityisautoilua autoilua kaiken kaikkiaan voitaisiin helsingissä rajoittaa ja toivoisinkin että tulevaisuudessa ruuhkamaksuista voitaisiin keskustella ja säädellä niiden hintoja

on vain surullista todeta että helsinkiläiset talonmiehet kiinteistöhuoltoyhtiöt tai yleensä helsinkiläiset eivät osaa enää käyttää lumilapiota kolaa eivätkä juurikaan tehdä tämmöisiä niin sanottuja perinteisiä talvisia asioita

me kaikki tiedämme että helsingissä on parkkipaikoista pulaa autot parkkeerataan vääriin paikkoihin jnp

mutta jollain lailla on hupaisaa todeta että viikkotolkulla täällä joudutaan vaan lumikinoksissa seisomaan